perussuomalaiset ymmärtävät että näin ei voi jatkua ja viime kädessä vastuu on eduskunnan luottamusta nauttivalla hallituksella

tämä ei tietenkään ole perussuomalaisille mieleistä mutta tilanteesta saamme syyttää aikaisempien hallituksien laiminlyöntiä maahanmuuttopolitiikan uudistusten suhteen

vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata nimenomaan julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus hyvinvointivaltio

suomi ei ole riittävällä varovaisuudella ja realismilla suhtautunut vaaraan tulijamäärän räjähdysmäisestä kasvusta

aikaisemmat hallitukset ovat tehneet suomeen tulosta liian houkuttelevaa aikana jolloin schengen järjestelmä ei enää käytännössä toimi ja tämänhän on pääministeri sipilä myös myöntänyt puheenvuorossaan että schengen alue natisee liitoksistaan

talous saadaan pelastettua vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla yrittäjyyteen kannustamalla ja sääntelyjä ja normeja purkamalla

on ollut sinänsä ilo huomata että myös vasemmisto oppositio on ollut sitä mieltä että yrittäjyys ja sitä kautta työn luominen on tässä nyt se avainlääke

uuden hallituksen ansiosta esimerkiksi takuueläke nousee toimeentulotuelle asetetaan indeksisidonnaisuus ja se siirtyy kelan hoidettavaksi sekä perussuomalaisille hyvin tärkeä asia omaishoidon tukea nostetaan

arvoisa puhemies

hallituksen pitkäjänteisen työn avulla voimme tulevaisuudessa päästä taas tilanteeseen jossa suomen rajalliset resurssit käytetään tehokkaammin omien kansalaistemme hyväksi

kansalaisten on hyvä tietää että vasemmisto opposition kanta kasvattaa maahanmuuttoon ja kehitysapuun liittyviä kustannuksia osuu lopulta suomalaisten omaan nilkkaan yhä vahvempien leikkauspaineiden muodossa

kansalaisten taloudellinen rasitus kevenee perussuomalaisten ja hallituksen avulla kun autoveroa alennetaan eikä bensaveroa nosteta

sosialidemokraattien vaihtoehdossa kummastusta herättikin se että windfall vero olisi haluttu palauttaa joka kuitenkin sosialidemokraattien aikana poistettiin

niin kuin täällä täydennysbudjetin yleisperusteluissa sanotaan aivan oikein eläkkeensaajien asumistuen ja yleisen asumistuen aiottu sulauttaminen peruutetaan

sen sijaan demarivaltiovarainministeriön johtamana edellinen hallitus nosti sekä yleistä ruuan lääkkeiden että lehtien arvonlisäveroa kaikkia niitä mihin tämä hallitus ei lähde koskemaan ja hyvä niin

arvoisa puhemies

tiukkuus itsessään ei ole itseisarvo mutta tässä tilanteessa missä ollaan siirtolaiskriisin osalta suomen niin kuin monen eu maan on syytä tarkastella kansallista linjaansa kriittisesti ja onneksi tämä hallitus on siihen ollut valmis

on myönnettävä että ensi vuonna täydennysbudjetin kautta tähän joudutaan laittamaan merkittävä summa mutta näillä tiukennuksilla mitkä hallitus on nyt tehnyt toimenpideohjelmassaan maahanmuuttoon liittyen tähän turvapaikkatilanteeseen kustannukset saadaan kuriin

tosin kuten edustaja zyskowicz on ihan tärkeästi ottanut esille kansainväliset sopimukset mihin suomi on totta kai sitoutunut eivät velvoita sitä että hallinto oikeuden lisäksi pitäisi olla valitusmahdollisuus myös korkeimpaan hallinto oikeuteen

näillä puheilla arvoisa puhemies pystyn hyvillä mielin kannattamaan hallituksen tekemää ensi vuoden budjettiesitystä

tämä huolestuttaa siinä suhteessa että hyvin moni vastaanottokeskus myös omassa kotikaupungissani espoossa on yksityinen ettei luoda yksityisille kaupallisille toimijoille tietynlaista automaattia valtiolta

tässä pitää olla hyvin tarkka

nyt kun toisten eduskuntavaalien menestyksellisten vaalien jälkeen mennään hallitukseen ja käytetään sitä valtaa mitä niin kovasti on peräänkuulutettu että miksi et käytä valtaa kun sitä annetaan niin sitten sanotaan että kyllä on kumma kun tuommoiseen sitä valtaa käytätte

kyllä se niin on arvoisat sosialidemokraatit että perussuomalaiset on itsenäinen puolue joka käyttää valtaa ihan niin kuin me itse haluamme ja minkä äänestäjät meille mandaatin antavat

tämä tuntuu menevän oppositiolta läpi kuin vesi hanhen selästä mutta sitten kun on yksittäisiä ehkä miljoonien leikkauksia pienimmillään niin sitten niistä nousee hirveän suuri haloo

ja vihreät ja muut edelleen

se heiluu vähän sen mukaan minne tuuli vie

arvoisa puhemies

edustaja räsänen valitettavasti kyllä tällä hetkellä on niin että missä eu niin siellä hallitsematon maahanmuutto että eivät ne yhteiset toimet kyllä vielä ole riittävän tehokkaita mutta kyllä hallitus niihin pyrkii parhaansa mukaan vaikuttamaan

arvoisa rouva puhemies

tuottavuuden kasvu on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin ja työvoimakustannukset ovat samaan aikaan kohonneet kilpailijamaita nopeammin

aivan järkevää toimintaa koska tulee myös kustannustehokkaammaksi ja inhimillisemmäksi hoitaa nämä käsittelyt mahdollisimman nopeasti ja saada asiat sitä kautta eteenpäin

maailmalla siellä missä suomella oikeasti on hyvä maine vaikka oppositio mieluusti jotain muuta väittää johtavat kilpailukykyä arvioivat auktoriteetit ovat international institute for management development eli imd ja world economic forum eli wef

vielä haluan sanoa sen että hyvä asia on myös se että hallitus peruuttaa eduskunnalle annetun hallituksen esityksen laiksi verotuksen oikaisemisesta oma aloitteisesti annettujen tietojen perusteella niin sanottu laki tehokkaasta katumisesta

tämä oli järkevä päätös ja tästä varmasti kaikki voivat sekä hallituksessa että oppositiossa parlamentaarisesti olla tyytyväisiä

samaan aikaan kun toverit vasemmalla älähtävät pyydän heitä katsomaan peiliin sillä jatkuvat palkankorotukset malli ja malli arhinmäki eli velka maksaa itsensä takaisin ovat toden totta tuottaneet tulosta ja ajaneet meidät tähän suohon

mahdollisesti samalla kaikille tulee oikeus lomarahaan jota ei aikaisemmin ollut

tämä on osoittautunut virheelliseksi arvioksi koska sosiaaliturvamaksu maksetaan palkkasumman eikä työvoimakustannuksen perusteella

tässä pitää tietysti muistaa että palkkamaltti hidastaa vielä keskipitkällä tähtäimellä verotulojen kehitystä ja pitkän aikavälin julkisen talouden vaikutusten arviot ovat varmasti keskipitkää paremmat

vielä lopuksi muutama sana työaikalaista

siinähän säädetään arkipyhien korotetusta palkasta mutta pyhäpäivän luonteesta säädetään kirkkolaissa

kirkko on peräänkuuluttanut vastuun kantamista pakolaiskriisissä joten olisi toivottavaa että se tulisi myös vastaan suomea ja suomalaisten ongelmia koskevissa kysymyksissä

suomi tarvitsee yhteistyötä kaikilla osa alueilla vauvasta vaariin hallituksesta kirkkoon

arvoisa puhemies

se miten nyt tällaisessa tilanteessa voidaan säästää on tietysti se että tiukennetaan maahanmuuttopolitiikkaa niitä ehtoja millä suomeen voi tulla täältä turvapaikan saada

pidän ensinnäkin vähän erikoisena semmoista ajatusta että joillakin olisi tavallaan tietty moraalinen ylempi taso jolta he voivat alemmalla tasolla oleville sanoa että kyllä me tiedämme asian paremmin

minä uskon että tässä salissa kaikki jotka ovat tänne kansan valitsemina päässeet pystyvät puhumaan sillä suulla mikä mandaatti on ja tuomaan näkemystä esiin ja se on tämän salin hieno puoli ja demokratian pohja ja oikeutus

mitä tulee tähän edustaja laukkasen ottamaan vertauskuvaan niin myönnän että tämä on kyllä mielenkiintoisin vertauskuva mitä tässä asiassa olen tähän mennessä kuullut että verrataan tänne tulevia turvapaikanhakijoita suomeen syntyviin lapsiin tällä tavalla

täällä on myös otettu esille että pitäisi kuulla erilaisia järjestöjä tässä asiassa ja sinänsähän on kyllä kuultu asiantuntijalausuntoja hallintovaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa kuultu

no heidän asiantuntijalausunnossaan kyllä tämäkin puoli otettiin esille tosin ei tällä termillä mutta joka tapauksessa se asia otettiin esille että se on todellinen ongelma jonka hekin ovat huomanneet

kyllä minä kuuntelen ensisijaisesti suomen kansaa joka tämmöisessä tutkimuksessa on näin vastannut kuin erilaisia järjestöjä ja heidän epäsuoraa linkkiään mikä sitten sattuu tulemaankaan

edelleen ihmettelen sitä että täällä puhutaan että hallitus tavallaan ottaa liian vähän turvapaikanhakijoita että tämä on liian tiukka mutta ei sanota yhtään kuinka paljon te itse vihreät sosialidemokraatit rkp kristillisdemokraatit oikein haluatte turvapaikanhakijoita ottaa

te ette sano koska te tiedätte että kansa ei kannata sellaista linjaa

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja heinäluoma totesi niin valta on hallituksella tässä tapauksessa kun enemmistöhallitus on juuri näin totta kai ja sitä käytetään

silloin kun neljä vuotta sitten perussuomalaiset ei mennyt hallitukseen erinäisten vaiheiden jälkeen moni sanoi että pakoillaan vastuuta ja näin edespäin

jos ajattelee sitten sitä minkälainen linja maahanmuuttopolitiikassa tällä hallituksella on niin kyllä tässä täytyy ottaa vaarin helsingin sanomien analyysista että nimenomaan perussuomalaiset hallituspuolueena on vaikuttanut siihen että tällä hallituksella on tiukka linja maahanmuuttopolitiikan osalta

jos me vain sitä olisimme kaikki vuodet ajatelleet että tykätäänkö meistä koko ajan niin emme olisi maahanmuutosta varmasti puhuneet koska silloin olisimme koko ajan poliittisesti korrekteja mutta näin ei ole

kyllä minä näkisin että siinä olisi aihetta vähän laajempaan keskusteluun niin kuin edustaja tavio sanoi siitä mikä se suomen maahanmuuttolinja pitkällä tähtäimellä on

mutta minusta suomelta myös puuttuu maahanmuuttovisio

laaja käsitys siitä mitä maahanmuutolta halutaan oli sitten tällainen akuutti pakolaiskriisi tai ei

esitin vain tällaisen ihmetyksen siitä että tosiaan nämä tietyt pienemmät leikkaukset aiheuttavat niin kovaa keskustelua mutta sitten tällainen suurempi asia ei yhtä lailla

näkisin että vaadittaisiin tässä asiassa enemmän keskustelua enemmän debattia siitä mikä tosiaan on se taso mitä maahanmuutossa tavallaan halutaan haetaan

toisaalta tosiasia tietysti on että suomen hallitusta sekä tätä että aikaisempia sitoo totta kai se että nyt olemme eun jäsen olemme osa schengen aluetta olemme sitoutuneet tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin

mutta kuten sanottu hallitus on tehnyt monia hyviä esityksiä siitä miten tähän tilanteeseen mikä nyt on pitää vastata minkälaisia tiukennuksia tarvitaan jotta seuraavien vuosien aikana kun keskustelemme jälleen seuraavien vuosien budjeteista tämä summa mikä maahanmuuttoon menee olisi selvästi pienempi

arvoisa herra puhemies

mutta edustaja essayah korjaan näkemystä siltä osin että en tietenkään väitä että täällä olisi väärin laskettu näitä kuluja tai menoja mitä tähän menee

mutta kun ajattelen näitä summia mistä puhutaan niin tosiaan kaipaisin enemmän keskustelua näistä maahanmuuton kokonaisvaikutuksista taloudellisesti sosiaalisesti kulttuurisesti seuraavien vuosien aikana ei pelkästään tähän budjettiin liittyen vaan laajemmin

ja kyllä perussuomalaiset lähtevät siitä että meillä on hallitusvastuu ja tosiaan me sen kannamme ja sitten kun seuraavat eduskuntavaalit aikanaan on niin kansahan antaa sitten vastauksen siihen miten on hommaa hoidettu

vaikuttaa siltä että sosialidemokraateista tässä salissa on yhtä hauskaa puhua pakkolaeista kuin perussuomalaisistakin jokaisessa vaalitilaisuudessa

huvinsa kullakin eli tarkoitan että perussuomalaiset tykkäävät toisaalta myös puhua pakkoruotsista kun pakoista lähdetään puhumaan

täällä myös tuli ihan asiallinen kysymys kyllä sosialidemokraateilta siitä mikä nyt se työllisyyslinja sitten on

ensinnäkin täytyy sanoa että tämä hallitus katsoo että yrittäjyys on avainasemassa

tämä on yksi tärkeä asia

minusta on hienoa että tässä tilanteessa kuitenkin linjaksi on otettu että kokonaisveroaste ei saa vaalikauden aikana nousta

näin ollenhan kokonaistuki säilyy kutakuinkin entisellään tästä vaikeasta taloustilanteesta riippumatta

kuitenkin näen että suomen talouden tilannetta on mahdollista korjata nimenomaan vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla yrittäjyyteen kannustamalla ja sääntelyjä ja normeja purkamalla